minä ymmärrän sen että osa asiantuntijoista sitä vastustaa koska velvollisuus siirtyy heidän kiinnipitämisestään myös sitten meidän opettajille yhteiskunnalle kuntaan kunnat joutuvat pistämään siihen vähän lisärahaa

mutta lapset tarvitsevat sen ja se on ehdottomasti parhaita päätöksiä tässä yhteiskunnassa mitä tällä hetkellä on tehty

edustaja zyskowicz tulorajojen nosto sopii erinomaisesti jotta päästäisiin irti tarveharkinnan kielteisistä vaikutuksista pienituloisiin perheisiin

tämän välikysymyksen keskeinen sisältö on valtava huoli siitä miten vanhuspalvelut riittävät ja minkälainen niitten laatu on ja sen lisäksi vielä hirvittävä huoli riittämättömästä henkilökunnasta

siinä mielessä minä toivoisin että ministeri risikko pyörtäisi ensimmäisessä puheenvuorossaan sanomansa väittämän että tämä välikysymys loukkaa vanhustenhuollossa olevaa henkilökuntaa

sellaista viestiä ei varmasti kukaan täältä halua lähettää eikä edes ajattele

työpaikoilla ollaan tyytyväisiä siitä että tämä asia kerrankin nousee taas uudelleen esille koska siellä tiedetään että joka paikalla puutteita on

on monesti kyse terveydestä erilaisista elämäntilanteista ja jos ihmiset eivät saa apua siihen niin mitkään asiat eivät korjaannu

on niitä joissa talousasiat hoituvat keskenään ja he pystyvät sopimaan mutta on niitä perheitä joissa kerta kaikkiaan ne asiat eivät luonnu ja sitten on kohtuutonta että osa perheenjäsenistä joutuu kärsimään sen takia ja nämä ovat nyt vaan näitä olemassa olevia asioita

arvoisa puhemies

itse en olisi tästä kehityksestä niinkään harmissani koska erikoissairaanhoito on julkista terveydenhuoltoa nyt ja se on tulevaisuudessa mutta siitä kehityksestä olen huolissani että nuoret lääkärit siirtyvät yksityisten firmojen palvelukseen melkein heti valmistuttuaan

eli tavattoman kallista on tämä yksityinen terveydenhuolto ja siinä mielessä sosialidemokraatit eivät todellakaan kannata sen lisäämistä

kun itse valmistauduin tähän hallituksen esityksen keskusteluun niin luin tämän lain pyysin asiantuntijoilta arvioita ja kommentteja luin lehtiä lehtien kirjoituksia

ministeri risikon kanssa on keskusteltu tästä laista pitkin matkaa

luulen että hän ei ota ollenkaan pahakseen sitä että on nostettu esille niitä kohtia tässä laissa jotka ovat selvästi puutteellisia tai olisivat voineet olla vähän toisella tavalla

edelleenkin olen sitä mieltä että tältä vasemmalta laidalta on oikeus tuoda esille niitä näkökohtia jotka meidän mielestämme ovat puutteellisia hallituksen esityksissä ja tämän illan keskustelu on minun mielestäni ollut täysin asiallista

me esitämme niitä

asiantuntijat ovat kuitenkin täysin eri mieltä

millä tavalla teidän mielestänne te keskukset ovat onnistuneet nuorisotyöttömyyden hoitamisessa ja oletteko todella sitä mieltä että lisää rahaa ei tarvita ennen syksyä esimerkiksi nuorten työllistämiseen

muistutan edelleen että nämä esitykset mitä tässä on ovat meidän ryhmämme esityksiä ja ne ovat niitä esityksiä joitten pohjalta me katsomme että me voisimme olla myös hallituksessa tältä pohjalta sitten jos ministeri haluaa käyttöönsä kaksi minuuttia vastaamiseen ko hyvä

arvoisa puhemies

kuntien tukemisesta ja kuntataloudesta

valtiovarainministeri rkp ryhmäpuheenvuorossaan esitti että tuottavuusohjelma jäädytettäisiin tässä ajassa koska se ei sovi tähän tilanteeseen

laskusuhdanteen myötä julkisen talouden tila on kuitenkin heikkenemässä nopeasti ja riskit kuntatalouden kiristymiselle ovat lisääntyneet huomattavasti

heikon talouden kuntien määrä kasvaa todennäköisesti jo ensi vuonna ja erityisesti riskit niissä kunnissa joissa taseet eivät ole kunnossa ja joissa yhteisöveron painoarvo on suuri tulevat olemaan vaikeuksissa

talousarvioesitykseen sisältyy paljon elvyttäviä toimia jotka vaikuttavat myös kuntatalouteen mutta ne eivät kuitenkaan ole välttämättä riittäviä mikäli laskusuhdanne jatkuu voimakkaana

arvoisa rouva puhemies

toimenpidekertomus sisältää todella paljon asioita ja hyvin laajasti on aiheesta keskusteltu

nostan esille yhden asian koskien sotainvalidien korvausturvaa

talouden ja työllisyyden heikkeneminen lisännee nopeasti harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen tarvetta ja tämän vuoksi valiokunta pitää tärkeänä että kuntien tilannetta seurataan ja momentin määrärahaa lisätään tarvittaessa

valiokunta pitää välttämättömänä että valtio sitoutuu toteuttamaan pitkäjänteistä ja vakaata kuntapolitiikkaa ja että kunnallisten peruspalveluiden saatavuus ja laatu voidaan turvata koko maassa kohtuullisella vero ja maksurasituksella

eli käytännössä tämä tarkoittaa sitä että sotainvalidien osalta haitta aste säilyisi nykyisellään eikä enää tähän asiaan palattaisi jos eduskunta tämän hyväksyisi

valiokunnan saaman selvityksen mukaan kuntien yhteistoiminta on lisääntymässä ja puitelain mukaiset väestöpohjavelvoitteet sosiaali ja terveystoimen osalta ovat toteutumassa

toivon että jatkokäsittelyssä tähän asiaan palataan ja nimenomaan tämä asia korjattaisiin sille tasolle mitä eduskunta on edellyttänyt

erityisesti sosiaali ja terveydenhuollossa täytyy tukea vaikeammassa asemassa olevia ihmisiä ja päihdeäitien hoito ja heidän lastensa hoito ovat keskeisiä tehtäviä jotka yhteiskunnalle kuuluvat

ehkä tämä on esimerkki siitä mitenkä hallitus suhtautuu niihin ihmisiin ja niihin ihmisryhmiin jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa täällä yhteiskunnassa

sen takia olen todella iloinen demareiden kunta ja terveysjaoston jaostovastaavana että eduskunta taas kerran varmisti sen että rahoitus on myös ensi vuonna

yksi ryhmä on sotainvalidit jotka ovat iäkkäitä ihmisiä ja kärsineet sodasta lähtien näistä ongelmista mitä heillä on

mutta tulevina vuosina täytyy tämä rahoitus saada kuntoon niin ettei joka vuosi tarvitse arvuutella onko sitä rahaa vai eikö ole ja jatkuvatko palvelut vai eivätkö jatku

valiokunta korostaa että kuntaliitokset eivät yksin ratkaise väestörakenteen muutoksen aiheuttamia haasteita vaan samalla on huolehdittava palvelurakenteen ja palvelujen tuotantotapojen kehittämisestä

ensi ja turvakotien liitto on edelleen valmis tarjoamaan päihdeäitien ja heidän lastensa hoitoon tarvittavat palvelut täällä yhteiskunnassa ja on valmis myös laajentamaan toimintaa jos siihen annetaan mahdollisuuksia

on huolehdittava siitä että palvelut eivät pirstaloidu ja että perusterveydenhuoltoon ja siihen läheisesti liittyen sosiaalihuoltoon ja erikoissairaanhoitoon luodaan vahvat järjestelyvastuualueet

arvoisa puhemies

hoitajamitoitus on saatava tällä kaudella lakisääteiseksi koska näyttää siltä että muuten se ei toteudu ja näin ollen meidän vanhustenhoito ei ole sillä vakavuudella otettu tässä yhteiskunnassa mitä se ansaitsisi

parhaillaan valmistellaan myös kuntien toimintaan läheisesti vaikuttavaa lainsäädäntöä kuten terveydenhuoltolakia sekä aluehallintoon liittyviä uudistuksia

valiokunta pitää tärkeänä että valmisteilla oleva lainsäädäntö muodostaa kuntien ja muiden toimijoiden kannalta johdonmukaisen kokonaisuuden ja että se yhteensovitetaan huolella niihin ratkaisuihin jotka edistävät puitelain tavoitteiden toteutumista

toivomme että hallitus ottaa tämän kommentin huomioon

nyt on syytä kiittää ministeri risikkoa siitä että puhalsitte myönteistä myötätuulta pidä kiinni hoitojärjestelmän rahoituksessa ja jaostossa saimme siihen yhteistyössä lisättyä rahaa ensi vuodelle

arvoisa puhemies

olen ymmärtänyt että olemme yhtä mieltä myös siitä että ensi vuoden keväällä täytyy miettiä kuinka sitten seuraavan vuoden rahoitus turvataan valtion budjetista

täytyy oikaista edustajan tietoa siitä millä tavalla sdpn puoluehallitus käsitteli tätä aloitetta

emme suinkaan sanoneet että se on hyvä vaihtoehto vaan olemme todenneet että yksityiset palvelut voivat olla tukipalveluja silloin kun julkiset palvelut eivät ole riittäviä

lakiehdotuksen kohderyhmänä olevista nuorista monet eivät itsekään ole osanneet nimetä syytä käytökselleen tai sille miksi koulutusyritykset taikka aktivointitoimenpiteet ovat keskeytyneet

lapsia suojelee laki koulunkäynnin suhteen ja siinä mielessä lääninhallitukset ja opetusministeriö ovat puuttuneet kuntien lomautuksiin opettajien osalta

elikkä tämä on meidän näkökulmamme emmekä halunneet kieltää yksityistä yrittämistä suomalaisessa yhteiskunnassa joka on hyvin demokraattinen järjestelmä mutta ei pidä liioitella kuitenkaan näitä vastauksia

mutta sosiaali ja terveydenhuollon osalta henkilöstön lomautukset ovat siten lainsuojattomassa tilanteessa ja nyt jos ensi vuotta ajatellaan kunnissa on varmaan talous entistä tiukemmalla ja suuri riski on että nämä lomautuskysymykset nousevat edelleen ja uudelleen esille

eli kun tilanne on tänä päivänä valtakunnassa se että nuorten tukitoimet ovat varsin puutteelliset ja varsin harvassa niin on hyvin suuri todennäköisyys arvioida että näihin nuoriin jotka tavallaan tämän raipan kautta ikään kuin pakotetaan jonnekin on tällä negatiivinen vaikutus sen sijaan että heille annettaisiin tukea ja heitä autettaisiin selviytymään niistä vaikeuksista jotka ovat estäneet heitä koulutuksen ja työn hankkimisessa

lomautuksen rinnalla on tietysti myös se että silloin kun henkilöstö on lomalla tai sairauslomilla niin sijaisia ei palkata ja tämä oleellisesti vaikuttaa palveluitten saatavuuteen ja laatuun

arvoisa puhemies

se on tavattoman tärkeä päätös

tällä hetkellähän turvakotitoimintaa järjestävät muutamat kunnat muutama yksityinen mutta sitten myös järjestöistä erityisesti ensi ja turvakotien liitto on voiko sanoa veteraani turvakotitoiminnan palvelujen tuottamisessa

nyt olisi tavattoman tärkeätä aika varhaisessa vaiheessa tehdä jonkunlainen linjaus siitä mistä ja ketkä ja mitkä nämä turvakotipalvelut sitten tuottavat

arvoisa puhemies

koska järjestöt tietysti joutuvat miettimään tulevia vuosiaan ja omaa budjettiaan ja omaa toimintaansa niin täytyy tietää hyvissä ajoin etukäteen onko järjestöjen järjestämällä turvakotitoiminnalla kysyntää tulevissa haasteissa

toivottavasti nyt vihreistä joku kertoo millä tavalla sosiaali ja ter veydenhuollon julkinen sektori parantaa tuottavuutta siinä ahdingossa missä se työtään tänä päivänä tekee

itse ajattelen tietysti että ensi ja turvakotien liitto joka todella on osaava toimija voisi jatkaa tuota turvakotitoimintaa ehkä myös vielä laajemmin kuin tänä päivänä

voitteko kertoa mikä osa kuntien talouden parantumisessa on tullut siitä että siellä on säästetty leikattu ulkoistettu ja kuntalaisten palvelut ovat heikentyneet

uskotteko todella että on pyyteetöntä rahaa

arvoisa puhemies

lyhennys tapahtuu varusmiespalveluksen loppuvaiheessa nimenomaan siitä syystä että siellä näyttää olevan väljyyttä ja tehottomuutta jota on mahdollista sieltä poistaa

sitä jäin vain miettimään että jos tämä tehottomuus ja väljyys on ollut jo pitkään olemassa niin minkä takia tätä muutosta ei ole tehty jo aikaisemmin

täällä on salissa keskusteltu liikuntakoulutuksen vähenemisestä

olen samaa mieltä siitä että varusmiespalveluksen väheneminen viidestä ja puolesta kuukaudesta alaspäin ei enää onnistu eikä se ole järkevää joten me olemme nyt sillä rajalla että tällä meidän täytyy tulevaisuudessakin pärjätä

pidän myös tärkeänä sitä että kotiuttamisrahaa tullaan käsittelemään jatkossa myönteisessä näkökulmassa

nyt me tiedämme että taloudellisia resursseja tällä hetkellä tämän asian korjaamiseen ei meillä ollut joten se on kirjattu hyvin tarkkaan valiokunnan mietintöön

arvoisa puhemies

rantakankaalta kerronko minä näille metsänomistajille myös saman palautteen minkä te annoitte demareille siitä että olemme vastustaneet huonosti valmisteltua lakia

ministeri anttila oletteko te tietoinen siitä että metsänomistajat ovat varsin hämmästyneinä seuranneet tämän lain valmistelua ja myös tätä lopputulemaa

he ovat sitä mieltä että tämä laki on huomattavasti huonompi kuin entinen ja se tavallaan rakentaa sisäänsä semmoisia porsaanreikiä mikä ei ole verotuksellisesti kyllä järkevää ja aiheuttaa tietysti myös epävarmuutta metsänomistajien keskuuteen

kun uudistetaan sosiaali ja terveydenhuoltoa ja erityisesti siellä julkisen puolen perus ja erikoissairaanhoitoa niin kannattaa olla tarkkana ettei samalla romuteta järjestöjen nyt tuottamia hyviä toimivia palveluja

ne vauvat täytyy nyt erityisesti muistaa tässä tilanteessa koska koko hoitojärjestelmä perustuu siihen että vauvat voisivat syntyä päihteistä tai alkoholiongelmista riippumattomina ja että ne ensimmäiset viikot kuukaudet olisivat turvattuja heidän elämässään ja löytyisi tavallaan suhde tämän äidin kanssa

ensi ja turvakotien liiton toiminnassa on todella ammattitaitoiset ihmiset tekemässä sitä työtä ja hoitotulokset ovat valtavan hyviä

arvoisa puhemies

ja minua hirveästi ihmetyttää se kun sosiaali ja terveysvaliokunnassa kaikki asiantuntijat ovat olleet tämän lakiesityksen kumoamisen kannalla ja suurin osa sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenistä on huomannut sen että ollaan tekemässä isoa virhettä

ei voi olla niin että jos koko valiokunta huomaa virheen tapahtuvaksi niin sen annetaan mennä läpi sen takia että ministerin ajatus ei ole muuttunut

tämän talon täytyisi säätää sellaisia lakeja jotka kohtelevat ihmisiä oikeudenmukaisesti eikä voi olla niin että kun virhe huomataan niin annetaan sen tavallaan kertautua

lahtelan kanssa samaa mieltä että jos tämä laki hyväksytään ja niitä virheitä yritetään korjata myöhemmin niin siinä on ehtinyt jo tapahtua todella suuret vahingot

pääministeri sanoi ryhmäpuheenvuorojen jälkeen että opposition puheenvuoroissa ei ollut mitään rakentavaa ehdotusta siitä miten työuria pystyttäisiin pidentämään

onneksi tietoyhteiskunta on tässä meidän tukenamme eli kaikki sanottu on kirjattu ylös eli pääministeri voi printata sieltä pöydälleen huomenaamuksi kaikki ne ehdotukset joita oppositiosta on tullut

meillä on olemassa kuntia joilla on kuntatalous todella huono ja me tiedämme että näillä kunnilla on vaikeuksia selviytyä palvelurakenteista huolehtimisesta ja palvelujen järjestämisestä

kun nyt sitten puhutaan näistä niin sanotuista rikkaammista kunnista joilla talous on kunnossa niin tiedämmekö me millä tavalla nämä paremmin toimeen tulevat kunnat ovat huolehtineet palveluistaan

arvoisa puhemies

edustaja torniaiselle täytyy sanoa että ei minun tarvitse yhtään epäillä tätä tehottomuutta kun meille se siellä puolustusvaliokunnan asiantuntijakuulemisessa kerrottiin

vähän on semmoinen epäilys siitä että sitä rahaa mikä on käytössä ei ehkä suunnata sinne mihinkä tarvittaisiin elikkä palveluiden järjestämiseen ja myös sitten lakisääteisten ulkopuolella olevista palveluista huolehtimiseen

kerrottiin että juhannuksen alla ja joulun seutuna palvelusaika on hyvin löysä ja väljä ja siellä monta vuorokautta palautellaan varusteita ja sanottiin että sillä ajalla ei ole niin oleellista merkitystä sen varusmieskoulutuksen laadun kannalta että sieltä voidaan hyvin sitä vähentää

onko ministerillä tietoa siitä millä tavalla nämä paremmin toimeen tulevat kunnat ovat hoitaneet palveluvelvoitteensa lähinnä kuntalaisia kohtaan

arvoisa puhemies

ei huonosti voivien nuorten etsimiseen kyllä tarvita toimeentulotuen leikkuria

ministeri räsänen äsken vastauspuheenvuorossaan sanoi että poliisien tehtäviä täytyy myös tulevaisuudessa arvioida onko siellä sellaisia tehtäviä joita voisi jättää tekemättä tai siirtää jollekin toiselle

toiseksi on se kyllä merkillistä jos tässä salissa täytyy säätää sellaisia lakeja joista sitten sanotaan että ministerin pitää laittaa kirjelmä perään kunnille ohjeeksi että älkää nyt sitten toteuttako tätä lakia

tässä yhteydessä haluan nyt vain muistuttaa siitä että silloin kun tehtäviä eri toimialoilta siirretään toiselle niin täytyy muistaa että ei niitä tehtäviä ilman henkilökuntaa ja rahaa tehdä muuallakaan